tukien myöhästyminen yhdistettynä yleisen kannattavuuden heikentymiseen on vaikuttanut merkittävästi viljelijöiden toimeentuloon

ilman tukien myöhästymisiäkin viljelijät ja suomalainen ruoka ovat jääneet ahtaalle suomessa

halpuutuskeskustelun rinnalle tulisikin saada keskustelu siitä mitä viljelijälle jää työstä käteen

olemme esittäneet huolemme julkisten palveluiden rapautumisesta asiakasmaksujen nostosta ja lähipalveluiden turvaamisesta

pohdin että jos esimerkiksi elintarvikkeissa näkyisi selkeämmin kuinka suuri osuus viljelijälle jää käteen tuotteen hinnasta niin ostaisitko lähialueen viljelijän tuotteita

arvoisa puhemies

itsekin kiinnitin samaan huomiota että esimerkiksi tämäkään säästölaki ei ole yhdenvertaisuuden ja ihmisten tasa arvon näkökannalta oikeudenmukainen koska tämä nimenomaan on sukupuoleen perustuvaa syrjintää koska se kohdistuu enemmän naisiin kuin miehiin

toivon ministeri rehula että te selkeästi ja faktoilla kerrotte että nämä huolet eivät pidä paikkaansa koska tällä hetkellä en ole saanut ainakaan näihin vastausta

vastaus on mielestäni kyllä ja luotankin suomalaisiin vastuullisiin kuluttajiin tässä asiassa ja uskon että se olisi merkittävä asia tähänkin tilanteeseen

mikäli hallitus tekee tällaisia säästölakeja niin minun mielestäni on ihan oikeudenmukaista olettaa että ne vaikutukset on myös arvioitu ja sitä kautta pohdittu

toisaalta tämä on myös huonoa lainsäädäntötyötä koska tätä karenssivaihtoehtoa mikä tässä hallituksen esityksessä on tutkittiin jo nykylain säätämisen yhteydessä mutta se osoittautui jo silloin hallinnollisesti raskaaksi

siitä luovuttiin jo viime kaudella joten ihan en täysin allekirjoita näitä perusteluja mitä tässä edustaja toi esille

elintarvikkeiden jalostusarvoa tulisi nykyisestä hyvästä tasosta entisestään nostaa koska suomen kannattaa kilpailla tässäkin nimenomaan laadulla

ja siinä suomella onkin edelleen aito markkinarako kestävällä ja innovatiivisella puhtaan ruoan tuotannolla ja etenkin uudenlaisilla tuotteilla

kiinnittäisin huomiota siihen että varsinkin tässä ajassa olisi tarpeellista tukea erityisesti nuoria ja innovatiivisia tuottajia jotka ovat ehkä uransa alkutaipaleella mahdollisesti tehneet huomattaviakin investointeja ja ovat halukkaita kehittämään uudella tavalla tuotantoaan

muistuttaisin että suomalaiselle tuotannolle asetettuja laatu sekä eläinten hyvinvointivaatimuksia ei edellytetä tuontiruoalta

erityisesti julkisissa hankinnoissa kuten kouluissa ja sairaaloissa tarjottavassa ruoassa mihin sekä me poliittiset päättäjät että kuntapäättäjät voimme vaikuttaa tulisi taata korkea ja kestävän kehityksen mukainen kotimaisuusaste

mutta arvoisa puhemies haluan vielä korostaa että meidän kaikkien velvollisuus on puolustaa suomalaista työtä puhdasta ruokaa ja kestävän kehityksen politiikkaa

arvoisa rouva puhemies

valitettavasti joudun toteamaan että suomen perusoikeistolainen hallitus on unohtanut prosessikaavioistaan sen kaikkein keskeisimmän asian eli ihmisen

tämä näkyy vahvasti hallituksen politiikassa jossa se sanelee suuria ja eriarvoistavia leikkauksia kaikista pienituloisimpiin kansalaisiimme varsinkin pienituloisiin eläkeläisiin opiskelijoihin ja lapsiperheisiin

nykyisen hallituksemme politiikan kärjet heikentävät orastavan kasvun mahdollisuuksia leikkaamalla kotimaisesta ostovoimasta työllisyyttä tukevista määrärahoista ja heikentämällä myös tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia leikkaamalla rajusti koulutuksesta aina varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin

onneksi sosialidemokraateilla on vaihtoehto vallitsevalle politiikalle

sdpn esittämä vaihtoehtobudjetti lisää kasvua ja työllisyyttä vähentää eriarvoisuutta sekä on vastuullisempi vaihtoehto julkisen talouden tasapainon näkökulmasta

vaihtoehtobudjetin ydin on että politiikkamme ei ole eriarvoistavaa ja tuloeroja kasvattavaa verrattuna hallituksen toimiin vaan vaihtoehdossamme laajennamme veropohjaa ja tulot sijoitetaan talouskasvua ja työllisyyttä tukeviin investointeihin

ennen kaikkea se on odotettu ja vastuullinen vaihtoehto kaikille suomalaisille verrattuna tähän hallituksen näköalattomuuteen ja rajuun leikkauspolitiikkaan

lisäämme myös julkisia investointeja asuntorakentamiseen ja kuntien mahdollisuuksia peruskorjata homekouluja ja päiväkoteja sekä ennen kaikkea vahvistamme kotimaista ostovoimaa keventämällä palkansaajien ja eläkeläisten verotusta oikeudenmukaisemmaksi

mutta haluamme myös parantaa vientiteollisuuden kilpailukykyä ja pienyrittäjien mahdollisuuksia liiketoimintansa kasvattamiseksi esimerkiksi ottamalla käyttöön ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kuluja alentavan verovähennyksen

mutta meillä on tarjota myös uudenlaisia avauksia aggressiivisen verosuunnittelun ehkäisemiseksi ja harmaan talouden torjuntaan

näistä yksi konkreettisimmista ja uusimmista avauksista on lisätä tuottoja niin sanottujen kapitalisaatiosopimuksien eli vakuutuskuorien nykyistä veroetua heikentämällä

meidän vaihtoehtomme keskiössä on ihminen eikä näin ollen myöskään vaihtoehdossamme asiakasmaksuja nosteta tai lääkekorvauksista leikata

arvoisa rouva puhemies

äskeistä debattikeskustelua seuranneena ja siihen itsekin yrittäneenä osallistua en voi muuta kuin ehdottaa että pitäisikö eduskuntatalon eteen perustaa leipäjono ettei näiltä epäkohdilta voisi kukaan sulkea silmiään

tämä on tärkeää tuoda esille koska maamme hallitus leikkaa juuri näiltä ihmisiltä joilla ennestäänkin on vähän tai ei ole mitään

toisaalta hallitus näyttää toimillaan valitettavasti mutta onneksi hyvin selkeästi sen ettei se halua kantaa vastuuta heistä jotka ovat aikoinaan suomea tasa arvoiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi rakentaneet

kotona asumiseen ja omaishoitoon on hyvä niin taloudellisesti kuin inhimillisistäkin lähtökohdista katsottuna hyvä panostaa

he ovat puolustuskyvyttömiä näiltä leikkauksilta koska pelkästään arvioiden mukaan puolella heistä on jonkinasteinen muistisairaus ja he kaikki tarvitsevat toisen ihmisen apua selvitäkseen meille hyvinkin päivittäisistä ja itsestään selvistä asioista

pyytäisinkin jokaista varsinkin perusoikeistolaisia edustajia asettumaan tällaisen ympärivuorokautisessa hoidossa olevan liikuntarajoitteisen ihmisen asemaan

siinä tilanteessa hoitaja ei kerkiäisi kyllä kysymään yksilöllisesti mitä me haluamme vaan hän tekisi sitä mitä kerkiäisi

ulkoilusta voisimme tuskin unelmoida täällä mutta pian varmasti vetoaisimme samaan oikeuteen jonka eu on lainsäädännössä taannut lehmillekin eli sen oikeuteen ulkoiluun

toivottavasti tämä todellisuuteen perustuva tarina ja mielikuvaharjoituksemme onnistui aukaisemaan ainakin jonkun hallituspuolueen kansanedustajan silmät sen suhteen ettei tämä hallituksen politiikka ole tässäkään suhteessa oikeudenmukaista

hallituksen kaavailemat asumistuen leikkaus lääkekorvausten heikentäminen asiakasmaksujen nostaminen sekä tämä henkilöstömitoituksen heikentäminen iskevät siis pahiten juuri näihin ihmisiin jotka ovat puolustuskyvyttömiä

koska hoivasta ja hoidosta tuli bisnes voidaan myös oikeutetusti kysyä

kun otetaan huomioon että kunnallista tehostettua palveluasumista rakennetaan kuntien taloudellisen tilanteen takia hyvin vähän ja nämä monikansalliset yritykset valtaavat markkinoita ostamalla pienet hoiva alan yritykset tämä kehitys ei ole kestävää ja tähän tulisi puuttua

mielestäni tähän hallituksen tulisi puuttua ja esimerkiksi lainsäädännöllä vahvistaa ikäihmisten hoivapalvelujen maksupolitiikkaa esimerkiksi tämän toivotun asiakasmaksulain kautta että jokaiselle taataan käyttöraha tai ikäihmisten perusoikeuksia itsemääräämisoikeuslain kautta jota on odotettu

mutta lopuksi voin todeta että me nuoret sukupolvet pidämme vastuuttomana hallituksen toimia millä tavalla se kohtelee ikääntyneitä ihmisiä ja siksi yhdyn opposition näkemykseen että välikysymys on tehty aiheesta eikä hallitus ansaitse sen enempää eduskunnan kuin eläkeläisten luottamusta

arvoisa rouva puhemies

hallituksen on turha piiloutua rakenteellisten uudistusten taakse perustellessaan leikkauksia sen tulisi avoimesti myöntää että se toteuttaa rajuja koulutukseen kohdistuvia leikkauksia jotka heikentävät kansakuntamme osaamistasoa

hallituksen tulisi tässä tilanteessa myös ehdottaa kuinka suomen koulutusjärjestelmän tulisi tällaisilta rajuilta toimilta selviytyä ja miten koulutusjärjestelmää voi tällaisen jälkeen vielä kehittää

leikkaukset ovat rajuja ja nyt todella voidaan sanoa että leikataan voimakkaasti lapsilta sivistykseltämme ja tulevaisuudeltamme kuten myös taloustieteen nobelisti joseph stiglitz ilmaisi tällä viikolla

minua ihmetyttää kuinka pitkälle hallitus on valmis menemään leikkauspolitiikassaan ja eriarvoistavissa leikkauksissa kuinka paljon hallituksen mielestä meillä on varaa leikata pienituloisilta ja kansakuntamme osaamisesta

myös tutkimustulokset ovat yksiselitteisesti tätä mieltä

muun muassa oecdn tilastojen mukaan koulutukseen sijoitetut eurot tuottavat itsensä moninkertaisesti takaisin

esimerkiksi varhaiskasvatukseen sijoitettu euro tuottaa itsensä seitsemänkertaisena takaisin

esimerkiksi norjassa keskustellaan parhaillaan valtion strategisista painopisteistä koska valtion öljyvarat eivät ole loputtomat

siinä koulutukseen panostaminen ja koulutusviennin lisääminen olisi nähtävä voimavaraksi jota kautta voisimme myös saada lisää pelimerkkejä yhteisesti käytettäväksi

nyt voikin kysyä kuka ostaisi tulevaisuudessa koulutusta johon ei meillä ole yhteistä tahtotilaa panostaa

kun suomesta häviää paljon korkeakoulutettuja tutkijoita yliopisto opettajia ei se vaikuta pelkästään suomalaiseen perustutkimukseen vaan myös tutkimuksen soveltamisalueisiin kuten uuden yrittäjyyden mahdollistamiseen ja innovaatioihin

leikkaukset eivät vaikuta pelkästään koulutuksen laatuun vaan siten myös suomalaiseen osaamiseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin ja valmistumisnopeuteen puhumattakaan siitä millaisia vaikutuksia sillä on tulevaisuuden työkentälle ja tulevaisuuden suomelle

toivon että suomi olisi jatkossakin maa jossa jokaisella olisi lähtökohdista riippumatta oikeus opiskella ja elää tasa arvoisesti

sitä haluan ainakin itse tällä puheenvuorollani edistää

edustaja kynällä

porissa

edustajan

poissa edustaja ja puolustaa